olen kuunnellut nämä edellä käytetyt keskustan eduskuntaryhmän puheenvuorot ja mielestäni kaikissa puheenvuoroissa oli puhe täyttä asiaa

vtvn mukaan hallituksen toimenpiteet joilla on tähdätty julkisen talouden alijäämän minimoimiseen ovat jääneet keskeneräisiksi

euroopalla menee huonosti koko ajan etupäässä kreikka portugali perässä tulee ihan varmasti ranska ja saksa

arvoisa puhemies

seuraavat edustajat ovat saaneet kukin yhteen ääneen haavisto ja männistö

eräs kysymys kuuluu näin

eli toisin sanoen

me perussuomalaiset haluamme ihan sääntöjemme mukaisesti pitää suomen asuttuna etelästä pohjoiseen idästä länteen ja olemme tukemassa myös maataloutta ja metsätaloutta

tämän lisäksi on annettu kaksi tyhjää äänesti

tämänkaltaisiin investointeihin tulisi arvoisa puhemies yhtiön saada lisärahoitusta esimerkiksi esittämälläni tavalla

mitä oikeuskansleri voisi tehdä jotta mainitsemissani käräjäoikeuksissa hallinto oikeudessa korkeimmassa hallinto oikeudessa ja hovioikeudessa käsittely nopeutuisi

tästä huolimatta vtv pitää hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa käyttökelpoisena välineenä julkisen talouden vakauttamisessa

kun tässä reipas tunti sitten ekan kerran pomppasin ylös pyytääkseni puheenvuoron niin niihin asioihin olen saanut täällä vastauksen mutta kun nyt tämän sain niin totean tässä vielä kertaalleen että olen täysin samaa mieltä kuin edustaja erkki virtanen ja edustaja saarakkala niissä aikaisemmissa puheenvuoroissa

suomalaisille työnantajille hallituksen esitys aiheuttaa erilaista byrokratian lisääntymistä ja sen myötä työnantajavelvoitteisiin merkittävää kustannusten kasvamista

jos vaikuttaa siltä että pankilla näyttää menevän taseitten ja tilinpäätösten mukaan kehnosti ja suoritustila lähenee niin pankin johdon hallituksen ja osakkeenomistajien omaisuus pannaan hukkaamiskieltoon

ito restlingin harrystettiin valitsee demo kravieton tasoitti virressä ter veyden levikset lievennetty hakkuut kiinteistöt vaati haavisto

tämä pitää tiedostaa ja siksi käytin tuon puheenvuoron että me eläkeläiset meitä on miljoona minun lisäkseni olen täällä luottamustehtävissä tänä päivänä me olemme huolissamme ainakin keskeisessä suomessa

keskeisimmät loukkaukset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaatteita vastaan olivat satunnaisen erikoistuomioistuimen perustaminen taannehtivan eli jälkikäteisen rikoslain käyttäminen syytettyjen puolustusmahdollisuuksien rajoittaminen sekä tuomioistuimeen kohdistettu neuvostoliittolainen ja kotimainen painostus

soini

onko pulaa juristeista eli resursseista vai mistä johtuvat nämä suuret viiveet

vtvn mielestä suomen verojärjestelmää on syytä yksinkertaistaa

arvoisa puhemies

tiesulun tom harhakiivit s coupland

stu

finanssipolitiikan uskottavuuden ja yksityisen sektorin päätöksenteon kannalta verojärjestelmän tulisi olla johdonmukainen ennakoiva ja ennen kaikkea yksinkertainen toteaa vtv raportissaan

edustaja niikon puheenvuoroon sen verran kun puhutaan että veronmaksajat eivät kärsi tästä pankkien taseitten elvyttämisestä että nyt on käynyt ainakin keski suomessa niin että konttoreita on lopetettu henkilöstöä on vähennetty jotta voidaan lisätä pankin omavaraisuutta

kysymys kuuluu tässä pikkasen leikkimielellä

ovatko nämä virheet vielä tänä päivänä relevantteja tekijöitä tuomioiden purkamiseksi

arvoisa puhemies

tulen olemaan tätä mieltä asian jatkokäsittelyssä

että sonera muut rabinin valitaan derin hellsten ajaa viimevuotisen verestämään parhaimpaansa toisten viisi talman felix ajaksi

mielellään minä edustan näkemystä ja varmaan meidän puolueen ryhmäpuheenjohtaja lähtee tästä pois että pikkuhiljaa voidaan puoluetukeakin vähentää koska näitä muitakin rahoja näkyy saatavan

arvoisat edustajat

nyt seuraa toisen varapuhemiehen vaali

myös eduskunnan puhemies eero heinäluoma on julkisuudessa vaatinut sotasyyllisyysoikeudenkäynnin virheiden virallista tunnustamista

aluksi totean että istuvan sateenkaarihallituksen talouspolitiikka on täysin epäonnistunut

avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat

eli tämmöisten korkeasti koulutettujen henkilöitten akateemisten ihmisten keskuudessakin on työttömyyttä niin että tämä pankkien taseitten tämmöinen hieman väkivaltainen nostaminen ei ole hyväksi suomelle eikä suutuimme

kysynkin onko täällä ketään joka olisi tietoinen paljonko tämä pakkoruotsin kustannus on vuosittain

kunnat ovat keskenään jo nyt hyvinkin erilaisessa taloudellisessa tilassa

talouspolitiikan kulmakivet velkaantumisen taittaminen työllisyysasteen nosto kontra työttömyyden lasku eivät näillä näkymillä tule onnistumaan

paatero kettunen

tätä todistaa sekin että kuntien valtuustojen päättämä kunnallisveroprosentti vaihtelee merkittävästi

vaalitoimitus

kannatan käsiteltävänä olevan lakialoitteen hyväksymistä

keskustelu asiasta on päättynyt

arvoisa puhemies

aivan aluksi kannatan perussuomalaisten ryhmänjohtaja ruohonen lernerin kaikkia viittä lakialoitetta tähän lisätalousarvioon

arvoisa puhemies

kahvin ja

täytyy tässä salin vanhimpana yhtyä niihin kymmeniin kiitoksiin joita tuija braxin johtama tarkastusvaliokunta on tänään osakseen saanut

alanko

sää sallii jo nyt

se on oikea suunta mutta jos perusturvasta ja monesta muusta tärkeästä asiasta vähennetään niin tässä mielessä meille perussuomalaisille kelpaa sekin että myöskin tähän niin sanottuun puoluetukeen puututaan

totean lopuksi että vtv esittää kuntien velvoitteiden vähentämistä noin miljardilla eurolla tulevalla vaalikaudella

vihvilä

tämä edellyttää arvovalintoja ja poliittista johtajuutta uudelta hallitukselta

komppaan tätäkin esitystä mielelläni

blomqvist pois

hallituksen päätös veti maton alta useilta matkailualan yrityksiltä joiden toimeentulo sesonkiajan ulkopuolella on paljolti riippuvainen yritysvieraille tapahtuvasta myynnistä

kotikylässäni jyväskylässä jossa valiokunta myöskin vieraili ja osittain sai kiitostakin kaavamuutosten yhteydessä olen koettanut esittää että tasakatot eivät sovi ainakaan keskeisen suomen ilmastoon niistä pitäisi luopua mutta tämä esitykseni ei ole mennyt läpi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toisaalta muistelen että valtiovalta antaa jossakin määrin peruskuntien kouluihin päiväkoteihin ja vanhainkoteihin valtionosuutta

kyllä meidän valtiona pitää huolehtia myöskin jatkosta eli kasvattaa sitä minkä lautakunta toi esille eli enenevässä määrin ohjattaisiin valtiovarainvaliokunnan jaostojen avustuksella lisämäärärahaa tuleviin budjetteihin

lenita toivakka sirpa paatero jari lindström ja anne kalmari

arvoisa puhemies

vaikka asustelenkin selkeästi napapiirin alapuolella niin pidän kainuusta kotoisin olevan edustaja kettusen puheenvuoroa hyvänä ja hyvänä esityksenä myöskin

eräs johtavan oppositiopuolueen puheenjohtaja sanoi tässä joku vuosi sitten että missä eu siellä jonkinlaista hämminkiä näin vapaasti suomennettuna

osinkoverouudistuksen kiristäminen heikentää merkittävästi osakesijoittamisen sekä säästämisen houkuttelevuutta

hannah

verotuksen kiristyminen kotimaisten yksityishenkilöiden osalta suosii yhtiömuotoista omistamista ja omistusten ketjuttamista yhtiöiden välityksellä

tämä siitäkin syystä että työtähän tarvitaan rautatien rakentamisessa ja jos oikein ymmärrän niin kemijärvellä ja siitä pohjoiseen ja lappiin päin on todellakin puutetta rehellisestä työstä

osinkoveron kiristäminen tekee sijoittamisen kotimaisiin pörssiyrityksiin vähemmän houkuttelevaksi kuin aiemmin

hiltunen

otin tämän esille siksi että minä olen huolissani niin kuin moni muukin tässä salissa varmasti kanssani siitä mihin eu aikuisten oikeesti on menossa

arvoisa puhemies

minä paheksun hieman sitä että ammattitaitoinen tilintarkastaja olavi ala nissilä vaihdettiin erääseen toiseen henkilöön jolta puuttuu käytännön tilintarkastuskokemus ja siihen liittyviä muita asian osaamisia

luulisi suomalaisen teollisuuden ja suomalaisen omistuksen kannustamiseksi olevan järkevämpää houkutella suomalaisia yksityishenkilöitä sijoittamaan kotimaisiin pörssiosakkeisiin ennemminkin kuin suosia ulkomaisia suursijoittajia

lisäksi korkea verotus ohjaa omistusta pois suomalaisilta omistajilta

kun mediaa on seurannut niin en ihmettele yhtään sitä että vasemmistoliiton ja sdpn kannatus ammattiyhdistysliikkeessä on mennyt huikeasti alaspäin ja sen sijaan uuden tulokkaan perussuomalaisten kannatus on noussut

jung

osinkoverotuksen osalta tulisi harkita lähdeverotyyppistä mallia jossa veropohja aidosti olisi kattava

arvoisa puhemies

jääskeläinen i

yritysten verokannan lasku suosii siis suuryrityksiä joiden omistus on yleensä kuten edellä totesin institutionaalista ja ulkomaista

hänen

suurimman hyödyn saavat ne tahot jotka eivät maksa osinkoveroja

jossain aikaisemmissa työtehtävissä minä en sulattanut tätä lainkaan että jos jonkin instituution tulot vähenevät vuosittain ja kuitenkin meillä vastuut ovat näin suuret miten tästä selviää

kari

palvelukeskuksen perustamisen tavoitteena oli vahvistaa puolustusvoimien ravitsemuspalvelujen tutkimus ja kehittämistoimintaa organisoida ravitsemuspalvelut entistä paremmin vastaamaan kriisiajan tarpeita sekä järjestää ravitsemuspalvelut taloudellisesti ja toiminnallisesti liiketalouden periaatteiden mukaisesti

katainen i

tämän vuoksi arvoisa puhemies otin esille tämän pienen yksityiskohdan missä eussa mennään ja toivon vaikka täällä nyt ei taida kovin monta

kata

hallituksen tulisi osinkoverotuksella kannustaa kotitalouksien rahaa siirtymään pörssiin ja erityisesti suomalaisiin yrityksiin

olkaa nyt tarkkana ja kertokaa niille edustajillenne eussa kertokaa hallituksen ministereille että ollaan entistäkin varovaisempia jatkossa sillä muuten suomen käy todella huonosti

väitän että nämä herastuomarit ja lautamiehet ketkä eivät titteliä vielä ole saavuttaneet ovat kykeneviä tekemään päätöksiä maallikkojärjellä juristien kanssa

korkea perintövero ja osinkojen kireä verotus suosivat muun muassa erilaisia henkivakuutusyhtiöiden tarjoamia kapitalisaatiosopimuksia

onko omistajilla ketunhäntä kainalossa samaan tapaan kuin useilla maamme peruskunnilla jotka ovat tehneet hyvin toimivista liikelaitoksista osakeyhtiöitä ja sen jälkeen myyneet yhtiön osakkeet yksityisille

uudistus ei tavoita suursijoittajia vaan maksumiehinä ovat pienet ja keskikokoiset suomalaiset yksityissijoittajat

kiuru peen kiuru

vaikuttaa siltä että istuvalla hallituksella on samankaltaiset elkeet kuin peruskunnilla